jotain pitäisi tehdä myöskin yksityisten elinkeinonharjoittajien henkilöyhtiöiden osakkaiden ja maatalouden harjoittajien verotuksen keventämiseksi

nythän tässä ei oikeastaan ole enää mitään älyllisiä estoja esittää mitä tahansa kaikkea voi esittää koska tämä osinkoverouudistus nyt merkitsee sitä että vaikkei ole lainkaan osakaskohtaista nettovarallisuutta niin silti osinkotulo käsitellään pääomatulona

arvoisa puhemies

uusia kuntalinjauksia ei valmistella parlamentaarisessa työryhmässä kuten aikaisemmin on tehty vaan kuntauudistus laaditaan hallituspuolueiden kesken

hallitus piirtää kuntakartat yksipuolisesti

yhteiskuntaa rajusti muokkaava kuntauudistus tulisi valmistella parlamentaarisesti ja yhteistyössä kuntien kanssa siten että myös kuntalaiset saisivat asiassa äänensä kuuluville

poisuus ja mäkinen ei mikään rustu arvoisa puhemies

tällä menolla haja asutusalueiden palvelut katoavat kokonaan ja reuna alueilla asuvien kuntalaisten on haettava tarvitsemansa palvelut pitkien matkojen päästä kaupunkikeskuksen ytimestä

kun palvelut keskitetään pelkästään kuntakeskukseen asettaa se keskuksen ulkopuolella asuvat kuntalaiset syrjittyyn asemaan

esimerkiksi ruotsi tanska ja iso britannia ilmoittivat etteivät osallistu eurovaluutan murheisiin vaikka ovatkin tosiasiassa lähes yhtä riippuvaisia euron kohtalosta kuin eurovaltiot

tämä koskee esimerkiksi metsä ja metalliteollisuutta

esimerkiksi metsäteollisuuden tilanne on varsin hyvä kun laskutus tapahtuu yhdysvaltain dollareissa ja kustannukset määräytyvät europohjaisesti

suomi noudattaa oikeaa politiikkaa kun se ei tässä tilanteessa leikkaa valtion menoja eikä kiristä veroja jo sovittujen arvonlisä ja energiaverotuksen kiristysten lisäksi

jos veroja näiden sovittujen korotusten lisäksi kiristettäisiin voitaisiin jo puhua itse aiheutetusta tai jatketusta taantumasta ottaen huomioon että suomen valtiontalous on edelleen varsin hyvässä kunnossa

itse asiassa heinäkuun alussa toteutuva yhden prosenttiyksikön arvonlisäveron korotuskin saattaa olla liian suuri nykyisessä suhdannetilanteessa

työnantajan kansaneläkevakuutusmaksun poistaminen johtaa suuriin esimerkiksi asumista ja liikennettä koskeviin energiaveron korotuksiin ensi vuoden alussa

maatalouden ja kasvihuoneviljelyn kannalta on erittäin tärkeää mikä on maatalouden ja kasvihuoneviljelyn valmisteveron palautuksen sisältö energiaverotuksen korotustilanteessa

vanhasen hallitushan on kuitenkin viime vuonna tehnyt sitoumuksen jonka mukaan maatalouden energiaverorasitus ei saa olennaisesti kasvaa tulevassa energiaveron korotustilanteessa

vanhasen hallituksen sopima uusiutuvan energian paketti sisältää linjaukset kunkin uusiutuvan energialähteen käyttötavoitteista sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista keinoista

erittäin tärkeä on uuden hallituksen hallitusohjelman kohta jossa hallitus lupaa toteuttaa uusiutuvan energian velvoitepaketin aiheuttamat lainsäädäntöhankkeet ja vielä tätäkin tärkeämpi on hallitusohjelman kohta jonka mukaan hallitus tekee sitovat päätökset koko paketin tarvitsemasta rahoituksesta

hallitus näyttää olevan kuntauudistuksensa etenemisen kanssa sormi suussa

mielenkiintoista on esimerkiksi se että esitys sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi luvataan kuluvan vuoden loppuun mennessä mutta kunnat lausuisivat asiasta jo syksyllä vaikka siitä ei siis ole todennäköisesti edes esitystä silloin

siitä kertoo maininta jonkin tyyppisestä metropolihallinnosta

se että pääkaupunkiseudun suurten kuntien yhdistymisestä ollaan valmiita luopumaan heti uudistuksen alkutahdeilla kertoo siitä ettei uudistuksella tosiasiassa ole taloudellisia tavoitteita vaan ainoastaan poliittisia

vaikken ole ajamassa pääkaupunkiseudun toisiinsa kiinni kasvaneiden kuntien kaupunkien yhdistämistä en voi olla sanomatta että tällaisen yhdistymisen toteuttamisesta sentään koituisi huomattavia säästöjä nimenomaan huomattavia hallinnollisia säästöjä

pakon maku näkyy edelleen päivämäärillä uhkaamisena

hallitus julistaa että kuntiin jotka eivät täytä laadittavan rakennelain kriteereitä eivätkä ole tehneet tarvittavia kuntaliitospäätöksiä varaudutaan asettamaan valtion erityisselvittäjät

hallitus on pyrkinyt korjaamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä rakentamalla yhteiskuntasopimusta laajalta pohjalta vuoropuheluhengessä tasapainottamalla julkista taloutta velkaantumisen saamiseksi kuriin ja panostamalla kasvuun kuten biotalouteen ja liikenneverkon korjausvelan pienentämiseen

tavoitteena on korkeampi työllisyys ja parempi kestävämpi kasvu

edessä on myös laaja aluehallinnon uudistus johon tarvitaan laajapohjainen yhteinen näkemys

arvoisa puhemies

kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana

työn verotuksen kevennyksen painopiste on työtulovähennyksessä joka kohdistuu lähinnä pieni ja keskituloisiin ja joka toteutuu nyt annetun budjetin yhteydessä

viime kaudella toteutettiin varsin avokätiset veronalennukset mutta vain osakeyhtiöille ja muille yhteisöille

hallitus haluaa edistää yrittäjämäistä metsätaloutta

metsävähennyksen kasvattaminen koskisi yrittäjämäistä metsätaloutta harjoittavia koko suomessa

viljelijät kysyvät milloin uudistus tapahtuu

myös venäjä pakotteisiin tarvitaan lisää helpotusta

uskon että tämä muutettu uudistettu metsänhoitoyhdistyslaki on sellainen että metsänhoitoyhdistykset voivat aikaisempaa paremminkin toimia jäsentensä asioiden hyväksi siitäkin huolimatta että pakollinen metsänhoitomaksu nyt poistuu

pyysin tämän puheenvuoron sen vuoksi että valtioneuvoston käsittelyssä aivan loppusuoralla oli hallituksen esityksen perusteluihin putkahtanut metsänhoitoyhdistyskenttää laajasti hämmentänyt lause jonka mukaan hallitus seuraa esitettyjen muutosten vaikutusta metsäalan palveluntarjoajien toimintaan ja kilpailuneutraliteetin toteutumiseen sekä arvioi erityislain säilyttämisen tarvetta viiden vuoden siirtymävaiheen jälkeen

on tietysti ihan tavallista että lakien toimivuutta aika ajoin tarkastellaan mutta viisi vuotta vaikuttaa kyllä aika lyhyeltä periodilta näin perusteellisen valmistelutyön jälkeen kuin tämänkin lain kohdalla on ollut

maa ja metsätalousvaliokunta pani tämän perustelujen lausuman omalle paikalleen ja omaan arvoonsa toteamalla että tämä esityksen perusteluissa oleva maininta on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta metsänhoitoyhdistyskentässä ja se voi haitata yhdistysten toiminnan kehittämistä

ehdotettu metsänhoitoyhdistyslaki on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi

metsänhoitoyhdistyslakia kuten kaikkia lakeja tulee muuttaa tarvittaessa

siten perustelujen maininta on tarpeeton

tästä tekstistä maa ja metsätalousvaliokunta ansaitsee kiitoksen ja metsänhoitoyhdistykset pääsevät nyt toimimaan sitten ihan pitkällä tähtäyksellä tämän uuden lain puitteissa

arvoisa puhemies

yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen on katsottu kieltävän maan oston korkotuetun rahoituksen lukuun ottamatta jäljelle jäävää nuoren viljelijän aloitustukeen sisältyvää korkotukilainaa

jäljelle jäi nuoren viljelijän aloitustukena myönnettävän korkotukilainan lisäksi toinen osaksi maatalousmaahan kohdistuva korkotukilainoitustyyppi otsikoinniltaan rakennetun maatalouskiinteistön hankinta

kun tiettävästi sekä maatalous että verohallinnossa on ollut haluttomuutta erotella varainsiirtoverovapauteen oikeuttava rakennusten osuus meille on annettu hallituksen esitys jonka mukaan ostaja maksaa koko korkotuetusta rakennetun maatalouskiinteistön hankinnasta varainsiirtoveron siis myös rakennusten osalta

saman tien menetetään ikään kuin lapsena pesuveden mukana säännös joka oikeuttaisi lisämaan oston varainsiirtoverovapauteen jos lisämaan oston korkotukilainoitus joskus taas sallittaisiin eun mahdollisesti käännettyä kelkkansa

me hyväksymme täällä kiltisti hallinnon virheellisesti esittämiin eu verukkeisiin perustuen esityksen jonka hyväksymiseen eun yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivat eivät meitä millään muotoa velvoita

olisi ollut mainiota jos valtiovarainvaliokunnan verojaoston asiantuntijakuulemisessa olisi saatu selväkielisesti ja tarkan oikeansisältöisesti tämä informaatio joka nyt tässä puheenvuorossani tulee

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

eduskunnan käyttöön

hallitus aikoo julistaa suomeen suurkuntarakenteen

perustuslakivaliokunnan käyttämä asiantuntija oikeustieteen tohtori kaarlo tuori kirjoittaa tästä tuoreessa julkaisussa kuntarakennekirja oikeusoppineet puhuvat seuraavaa

perustuslaki ei salli valtionosuusjärjestelmän käyttämistä peukaloruuvina jota vääntämällä nykyisiä itsehallinnon suojaamia kuntia pyrittäisiin taivuttamaan vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin

valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kuntien järjestämien peruspalvelujen rahoituksen turvaaminen eikä sitä saa käyttää perustuslain vastaisiin tarkoituksiin

merkillepantavaa on että virkamiestyöryhmän raportista ei löydy minkäänlaisia euromääräisiä arvioita kuntaliitosten säästöistä

kuntien taloudelliset ongelmat eivät johdu kuntien pienestä koosta vaan siitä että valtio on osoittanut kunnille lisää tehtäviä osallistumatta riittävästi niiden rahoittamiseen

suuri kuntakoko ei automaattisesti tuo säästöjä kuntatalouteen

arvoisa puhemies

suurkuntien luominen rapauttaa kunnallista itsehallintoa ja heikentää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä hävittää lähipalvelut maaseudulta

kuntaidentiteettien pirstoutumisen ohella kunnalliselle kansanvallalle pystyttää esteitä päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välisen etäisyyden kasvaminen

kuntademokratia jota kunnallinen itsehallinto vaatii on lähidemokratiaa jonka edellytyksiä kuntien yhteen liittäminen lähes määritelmänomaisesti kaventaa

perustuslain perusoikeusluku asettaa julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon

kysynkin ministeri koskiselta

kunta on paikalliseen itsehallintoon perustuva yhteisö

samastuminen paikalliseen yhteisöön omaan kotikuntaan sitouttaa kuntalaiset toimimaan yhteisten asioiden hyväksi

kuntauudistuksen eri vaiheissa on toistettu hokemaa jonka mukaan nykyinen kuntajaotus ja nykyiset kuntarajat eivät nauti perustuslain suojaa

mutta perustuslakivaliokunta ei ole tällöin arvioinut sen kaltaista koko kuntakartan uudelleen piirtävää kuntauudistusta jota nyt suunnitellaan ja joka saattaa sisältää lukuisia pakkoliitoksia

arvoisa puhemies

nämä toiminnot keskittyvät väestön myötä kaupunkeihin jolloin harvaan asutulla seudulla olevat yrittäjät eivät kykene näitä palveluja käyttämään

kuitenkin maassamme on yhä kattavammat tietoverkot joiden kapasiteetti tulee nykyisestäänkin nousemaan

tätä palvelua käyttävä yrittäjä voisi asuinpaikasta riippumatta käyttää erilaisia asiantuntijapalveluja ja verkostoitua muiden eri puolilla maata toimivien yritysten kanssa verkkopalvelua käyttämällä